mutta jostain syystä en osunut kohdalle sillai että olisin päässyt allekirjoittamaan tämän mutta täysin allekirjoitan näin henkisesti

sen takia on hyvä että valiokunta on keskittynyt nimenomaan tarhausolosuhteiden parantamiseen ja vielä parempi on se että valiokunta on tehnyt mietinnön jonka perusteella tämä eläinten tilannetta huonontava kansalaisaloite esitetään hylättäväksi

onko tämä yhteistyö saumatonta

tämä ohjaa alkoholipolitiikkaa oikeaan suuntaan ja tämä nostaa työllisyyttä koska se alkoholin nauttiminen tapahtuu ravintoloissa valvotuissa olosuhteissa

tämä vähentää alkoholin haittoja ja kenties joskus kenties joskus meidän juomatottumuksemme juomakulttuurimmekin muuttuu siihen mannereurooppalaiseen suuntaan ja tämä on nimenomaan se oikea tie

tässä kohtaa se ei ainakaan palvellut kansaa vaan kreikkalaisia pankkeja

on tosiaan holhoavaa tämä nykykäytäntö ja kun otetaan huomioon edustaja kuusisto nosti mitä mahdollisuuksia meillä on jos avataan hiukan tätä lain hirttoköyttä missä tilanteessa pienpanimot tällä hetkellä toimivat ja meillä on jo nyt eri olutluokissa pienpanimoiden tuotteita valittu voittajiksi tässä tilanteessa mikä on meidän byrokratiarattaiden juoksutahti niin ehdottomasti taivas on vain rajana sen jälkeen jos tehdään järkeväksi tämä alkoholipolitiikka

tämän keskustelun aikana on tullut tieto siitä että on jo virallistettu se että kyprosta on syytä epäillä rahanpesusta

kiitän tästä

tämä rahan raijaus eteenpäin on vihdoin ja viimein lopetettava ja seuraavassa budjettikokouksessa siihen on tietysti mahdollisuus

ydinvoima on hajottanut hallituksen toimintakyvyttömäksi yhdessä muiden ongelmien kanssa ydinvoima on kuitenkin avainkysymyksenä

siellä on budjetissa selkeä kohta missä tämä raijaaminen tapahtuu ulospäin

arvoisa puhemies

kysyin ministeri urpilaiselta onko jo poliittisen vastuunkannon aika ja onko hänen aika luopua salkustaan mutta hän ei siihen vastannut joten totta kai on parempi että siinä vaiheessa vaihdetaan tilalle vastuullinen hallitus ajamaan suomen etuja ei muiden maiden etuja

tämä on ensimmäinen askel sitten tarvitsee miettiä tosiaan niitä seuraavia askeleita mutta meidän on tehtävä jotain etteivät meidän pienpanimot ole lahden toisella puolella kaikkikin niin kuin tässä nyt tuli esille

ei tämä tämmöinen voi jatkua enää että holhotaan vain yhteiskuntaa

siksi kannatan edustaja eerolan tekemää epäluottamuslausetta

edustaja myllykoski nosti alussa esille sen että pitäisi käsitellä nimenomaan työperäisesti ja laaja alaisesti tätä alkoholipolitiikkaa

onko tällä jotain vientiin onko tällä matkailuun onko tällä työllisyyteen vaikutusta

aikaisemmin en päässyt vastaamaan vastuuttomuuspuheista joita perussuomalaisia kohtaan esitettiin

nyt kun se menee sosiaali ja terveysvaliokuntaan käsittelyyn toivottavasti se käsitellään siellä niin ottakaa hyvänen aika huomioon tämä laaja alainen vaikutus mikä tällä on

me olemme koko ajan olleet selkeästi yhtä mieltä muiden takkien kääntyessä

niiden tietojen mukaan mitä minulla on ovat paikalliset asevoimat jo siinä tilanteessa ja osaamisen tasossa että he pystyvät hoitamaan tämän niin sanotun aseellisen puolen ja paikkaamaan sieltä vetäytyvät joukot mutta se missä on vielä paljon kehitettävää on paikalliset poliisivoimat

se hyvä puoli tässä kevennykseksi voin sanoa näistä takinkäännöistä säästölinjoille että ei tarvitse sitten tehdä tälle talolle niin kovaa ilmastointiremonttia koska takkien kääntö vaihtaa kyllä ilmaa

paikalliset poliisivoimat saavat parasta oppia eupol operaation yhteydessä ja sitä tulee mielestäni vahvistaa nykyisestään ja painopistettä siirtää pikkuhiljaa kohti siviilikriisinhallintaa

on hyvä että vaihtoehdot käsitellään asiallisesti ja tässä kohtaa onkin kohdallaan kiittää puhemiehistöä joka on tämän asian mahdollistanut

esitin aikaisemmin kysymyksen että koska saamme kaikki tiedot käyttöömme mitä on esimerkiksi neuvottelujen yhteydessä tästä käsittelyssä ollut

siirtyminen on kuitenkin tehtävä jo nyt kun meidän joukkomme ovat siellä paikan päällä jolloin meillä on niin sanotusti omaa turvaa

se nyt ei ole mikään uusi yllätys että esimerkiksi kokoomuksen suunnalta tuli maininta että meidän vaihtoehdossamme ei ole mitään vaikuttavaa mitään hyvää käytännössä ja meidän koko vaihtoehtomme nojaa hyvinkin pitkälle pk sektorin tukemiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen

tämä kiireinen aikataulu millä tämäkin asia taas tuodaan tänne meidän käsittelyymme on mielestäni aika ihmeellistä

eikö ole lähes vastuutonta lähteä käsittelemään ja tekemään päätöksiä asiasta josta eduskunnalla ei ole kaikkea tietoa saatavilla

koulutus ei ole helppoa koska paikalliset toimintatavat ovat niin sanotusti kaukana länsimaisesta ajattelumallista ja päivällä tehdään yhtä ja yöllä toista

varsinkin tämä päätöksenteon vaikeus olisi syytä miettiä näiden takinkääntöpuolueiden edustajien kohdalla

afganistanin tilanne on erittäin vaikea myös siksi että se ei ole maana senkaltainen kuin yleisesti valtiosta ymmärrämme vaan afganistanin alueella on useita heimoja jotka ovat keskenään riidoissa ja heimojen hallitsemat alueet ylittävät valtioiden rajat

vielä huolestuttavampi tulkinta on edustaja backmanin puheenvuorosta kun hän sanoi että kannet on vaihdettu viimevuotiseen sisältöön

nämä niin sanotut vakuudet ovat käsittääkseni kuitenkin vain sumutusta joka peittää sen todellisuuden että hallitus on viemässä meitä liittovaltioon

olisi syytä pohtia voidaanko vajallisen tiedon turvin tuoda perjantaina tämä asia päätöksen alaiseksi

tämä osoittaa sen että edustaja backman ei ole edes tutustunut vaihtoehtoomme ja kertoo enemmän demarien ahdingosta kuin meidän vaihtoehdostamme

juuri näin kaikkia mahdollisia hoitomuotoja tarvitaan ja kaikki saakoot valita sen omaan tilanteeseen sopivan mallin näinhän se menee

harmaa talous on asia mikä tulee hallituksen budjetissa esille useissa korulauseissa

onneksi on vastuullinen vaihtoehto sillä hallituksen linjaukset suuret linjaukset pääministerin puheiden perusteella perustuvat uskomukseen

näin ollen ongelma ei ole pelkästään afganistanin sisäinen vaan koko sen alueen ongelma

ministeri urpilainen ikäväkseni poistui paikalta mutta edelleen jos kerran säästöjä ollaan hakemassa niin niitä ei saada ellei pistetä rahaa esimerkiksi omaishoitoon ja kuntoutukseen

me olemme oikeasti panostaneet tähän muun muassa poliisien määrärahojen nostolla ja minä toivoisin että tähän puututaan myös oikeassa budjetissa otatte oppia meiltä

nyt osa edustajista sanoo että on vastuutonta puhua tulevista seurauksista

hänen vammautumisensa olisi mitä todennäköisimmin ollut ainakin vähän helpompi jos sitä ei olisi vältetty kokonaan jos kalusto olisi ollut kunnossa

keskusta nyt tuntuu olevan samoilla linjoilla koska tämä heidän linjansa ei ole mahdutettavissa mitenkään vaihtoehtobudjetin muotoon vaan se on jonkinasteinen kokoelma toiveita

toinen asia mikä korostuu alueella on uskonnon ohjaaminen lähes kaikessa mitä alueella tapahtuu

ja jos samaan aikaan leikataan kuntien valtionosuuksista niin tämä lisäpanostus ei ole yksinkertaisesti mahdollista jolloin niitä leikkauksia silloin ne ovat leikkauksia tapahtuu jostain muualta ja ikävä kyllä siinä kohtaa vanhukset vanhainkodeissa ja muualla ovat niitä kärsijöitä

minä niputan samoin kuin hallituspuolueet ovat niputtaneet opposition varjobudjetit hallituksen ja keskustan budjetit

nyt näistä rauhanturvaamisrahoista on leikattu hallituksen budjetissa rahoja ja se on juuri tätä kalustoon kohdentuvaa ja suunniteltua rahoitusta

uskonto ohjaa jokapäiväisiä toimia aina maanviljelystä asti ja siinä kohtaa tullaan sitten tähän oopiumiin ja huumeongelmaan mikä on selkeästi koko maailman laajuinen ongelma

totuus lienee kuitenkin oman tulkintani perusteella se että kreikka on vain ensimmäinen maa joka on konkurssissa tämänkin päätöksen jälkeen teemme me mitä tahansa

uskontoon heimopäälliköihin ja vielä virallisen hallinnon edustajiin vaikuttamalla ja löytämällä sisäiset ratkaisumallit sinne voidaan joskus saada jotain hyvää aikaiseksi

seuraukset voivat olla dramaattisia sellaisia joita ei osata edes käsitellä ja ymmärtää vielä tässä vaiheessa joten seuraaviin kysymyksiin olisi hyvä saada vastaus

ajamalla kuntien talouden tiukalle ja ahdinkoon se toteuttaa kuntauudistuksen pakkoliitoshankkeita

nyt onkin mietittävä ja pohdittava edustaja yrttiahon tuomalla tavalla sitä koska on se vaihe pitääkö meidän vetäytyä pois

edustaja tynkkysen kanssa meillä on ollut monia hyviä keskusteluja ja luultavasti tuon äskeisenkin sinänsä hyvän puheen perusteella voitaisiin ihan rakentava keskustelu käydä

arvoisa puhemies

olen tässä kuunnellut tätä lähetekeskustelua livin jäsenenä ja olen erittäin tyytyväinen tämän lähetekeskustelun tasoon

tosin edustaja kanervan sanoin se on vastuutonta jos sieltä vetäydytään hallitsemattomasti

naisten asema on erittäin tärkeä myös tässä operaatiossa kuten monessa muussakin maassa lähinnä kehitysmaissa missä ongelmia on

mitä me teemme jos näille vakuusvaateille mitä me nyt esitämme lyödään niin kova hinta etteivät ne ole hyväksyttävissä

mutta yhteistä siinä on se että esimerkkinä oli hirsitalo ja se että suomen pitää tehdä omat päätökset eikä mennä eun narulieassa

pohjanahan on eduskuntapuolueitten yhdessä sopima pohja mikä on ihan hyvä

niinpä meidän on pitäydyttävä ja ennalta ilmoitettava että me tulemme pysymään ennalta sanotussa aikataulussa jolloin vetäytymisaikataulu on kaikkien tiedossa ja hallittavissa

ikäväkseni pelkään että pelastustoimi ja turvallisuus tulevat olemaan leikkauksien alla

naisten asemaan vaikuttaminen on se linkki mistä saadaan koko perheelle ja yhteisölle hyvinvointia

nyt tämä energiakokonaisuus mikä tässä on ollut monellakin taholla polttoaineesta sähkön veroihin ynnä muuta

siitä on aikaa jo jonkun verran ja kuten tiedämme niin ajan saatossa myös lievät epäkohdat huomataan ja tässä lähetekeskustelussa niitä on nostettu esille

otammeko ne kalliit vakuudet koska niin on sanottu vaalilupauksissa ja viemme suomea syvemmälle suohon vai sanommeko etteivät nämä ole hyväksyttäviä vakuuksia ja irtoamme sopimuksesta

kuka voi väittää että koululainen joka sairastuu homekoulussa opiskellessaan vaikkapa erinäköisiin hengityssairauksiin ei ole yhteiskunnalle kallis

tällä hetkellähän niihin ei puututa mitenkään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

usein on niin että rauhanturvaajat ovat pitkälti samoja henkilöitä ja he ovat kiertäneet useissa eri operaatioissa ja oppineet hyvät toimintamallit paikallisten ihmisten kanssa toimimisessa

nämä laskut ovat mahdottoman suuria ja sillä että pistetään edes pikkaisen lisää homekouluihin ja julkisiin rakennuksiin kunnostamalla ne voidaan välttyä tältä isolta laskulta

entä mitä tapahtuu vakuusrahaston rahoille jos järjestelmä kaatuu

lapsiperheiden niiden aseman varsinkin monilapsisten perheiden osalta siinä on lievästi havaittavissa semmoista epäkohtaa mikä ei välttämättä tähtää yhteiskunnan pitkäjänteiseen kehitykseen

aluksi todettakoon se että meillä on erittäin hyvä valiokunta ja keskusteleva semmoinen ja olemme tätäkin asiaa käsitelleet varsin monesta suunnasta katsottuna ja hyvässä yhteishengessä

minun mielestäni meidän pitäisi kehittää enemmänkin semmoisia lakeja juuri niin kuin edustaja tynkkynen sanoi mitkä ovat parhaita tänne eikä siinä suunnassa mitä eu haluaa

jos jokin maa niin suomi on se joka voi saada hyvinvointia rakennettua nimenomaan afganistanissa sisäisesti

yleisesti ottaen kaikista järjestelmistä yhdistyksistä lähtien on aina säännöissä maininta mitä kyseisen järjestelmän rahoille tehdään sen purkautuessa

elikkä tämä ottaa yksinhuoltajilta pois ja pistää lapsiperheille suhteessa enemmän ei paljon mutta suuntaviitta on kuitenkin sinne

kuten sanottua pk sektorin toimintaedellytyksen mahdollistaminen on se iso linja mikä meidän varjobudjetissamme on

muuallakaan eun pillin tahtiin ei tanssita niin rajusti kuin täällä suomessa pruukataan tehdä

tämä rauhanturvaajien niin sanottu kierto eri operaatioissa on huomioitava sen takia että näistä rauhanturvaajista on pidettävä huolta myös operaation loppuessa

esimerkiksi suomen maaseudulla on ikävä kyllä sähkökatkoja usein ja silloin on merkitsevämpää se pystytäänkö sähkökatkojen aikana asumaan siellä maaseudun talossa mikä on tehty perinteisesti hirrestä ja vaikka painovoimaisella ilmanvaihdolla

samaan aikaan puhutaan eläkeläisten indekseistä ja opiskelijoiden indekseistä ja tämä pitää ottaa huomioon tulevissa keskusteluissa

mutta valiokuntavastaavuuteni kautta otan liikennepolitiikan esille ja ajan puuttumisen johdosta vedän sen hyvin suppeasti koska olen puhunut näistä useasti aikaisemminkin

kuitenkin tällä hetkellä ehkäpä isoin ja merkittävin asia tällä saralla on televisio normaali televisio mitä suurin osa suomalaisista katsoo ja nyt televisioon on tulossa isoja muutoksia

on olemassa erilaisia fyysisiä vammoja mutta myös mielenterveyteen vaikuttavia paineita jotka on hoidettava myös suomen sisäisten ongelmien välttämiseksi

aikaisemmin jalkaväkimiinakäsittelyn yhteydessä zyskowicz piti puheen jossa pahoitteli hölmön päätöksen käsittelyä

mutta livin liikenne ja viestintävaliokunnan aktiivisena jäsenenä voin taata ja allekirjoittaa että tästä tullaan pitämään varsin perusteellinen asiantuntijakuuleminen ja nämä epäkohdat pyritään hiomaan yksimielisesti pois

väylämaksujen poisto tässä tilanteessa kun rikkidirektiivi on tuloillaan ja vienti ei vedä on selkeä ero hallitukseen nähden

tämä asia kun kuntien valtionosuuksia leikataan vaikkakin tämä kohta pikkasen sitä korottaa mutta kokonaisuudessa leikataan osoittaa sen että koko päivällinen keskustelu ilman merkittävää kuntien valtionosuuksien korjausta oli pelkkää populismia sen negatiivisessa mielessä

eikö ole järkevä ja vastuullinen teko perääntyä siinä vaiheessa kun tietää tekevänsä järjettömän päätöksen ja vievänsä suomea kohti liittovaltiota

energiaverot muun muassa polttonesteverot ovat edelleen iso lasku suomi oy ablle ja täällä toimiville yrityksille

tässä kohtaa on ensiarvoisen tärkeää tosiaan se mikä tuossa mietinnössä on mainittu että aiheuttaja vastaa mahdollisista haitoista mitkä esimerkiksi televisiokuvan häiriöön ja häiriöttömyyteen liittyvät

pahoin pelkään että hallitus ei tule korjaamaan kuntien valtionosuuksia siihen tasoon mitä ne sinänsä osa on hyviä hankkeita vaatisivat joten nyt huomio ehdottomasti kuntien taloudelliseen tilanteeseen ja rahoituksen riittävyyteen

liikennelogistiikka yleensäkin monilla useilla toimilla hallitus jarruttaa yhteiskunnan kehitystä

kaiken kukkuraksi näillä riittämättömillä perusväylänpitorahoilla hallitus seisoo kirjaimellisesti kuopan reunalla ja kaivaa sitä kuoppaa entistä syvemmäksi ja näillä hallituksen rahoilla horjahtaa lopulta sinne monttuun mikä on tiellä

maailma kuitenkin kehittyy ja tekniikat kehittyvät jolloin on tärkeätä että tuo langaton laajakaista saadaan toimimaan kunnolla ja vastaamaan niitä tarpeita mitä tulevaisuudessa kohdataan

mutta pahoin pelkään että tämän takana on enemmänkin ideologinen asia jolla kuntien talous ajetaan niin alas että kunnat ovat pakkoliitoksen edessä

siellä ei tiedetä vielä mitä se tulevaisuus tuo riittävätkö nämä meidän langattomat laajakaistamme niitten kapasiteetti tuleviin toimintoihin vai pitäisikö kuitenkin kehittää edelleen ja entistä tarmokkaammin sitä langallista valokuituverkkoa koska siinä ei tule ihan heti rajat vastaan

eli vaikka hallitus sanoo että me emme käytä kuntien pakkoliitoksia kuntauudistuksen yhteydessä niin taloudellisin keinoin hallitus käyttää pakkoliitosta ja kurjuuttaa kuntalaisten olotilaa

sitten se mikä liittyy myös tähän langattomaan laajakaistaan tai yleensäkin langattomaan tekniikkaan on se että on olemassa erinäköisiä tutkimuksia ja havaintoja että niillä on negatiivisia terveysvaikutuksia ihmisiin

tätä ei ole tutkittu kovinkaan tarmokkaasti ja loppujakin tutkimuksia aiotaan sanotaanko vähentää koska on todettu että nykyiset määräykset ja asetukset pitävät paikkansa ja mitään uutta näkökantaa ei ole tarpeellista ottaa esille isommassa huomiossa

arvoisa puhemies

pidän kyllä merkillisenä tuota syyttelyä mikä täältä oppositiosta kaikuu ettekä edes lopeta sitä sen jälkeen kun ministeri vastaa esitettyihin kysymyksiin